tavoitteena on kansakunnan parasta palveleva ratkaisu joka turvaa työntekijän ostovoimaa hillitsee työnantajan kustannuspaineita ja luo ennustettavuutta talouteen

vakuusprosessista edustajakollegat on pidetty hyvin informoituina viime kesästä lähtien käydystä vakuusneuvottelusta ehkä sitä voi jopa väännöksi kutsua

on hyvä muistaa että suomi ei yksin voi määrätä euroopan asioissa mutta vaikuttaa pitää rakentavalla ja määrätietoisella otteella

jokaiselle leipäjonon nähneelle ihmiselle joita tässäkin salissa varmasti on paikalla on selvää että kasvanut eriarvoisuus vaatii myös toimenpiteitä

pelkillä veronalennuksilla ei kuitenkaan tässä taloustilanteessa selvitä ei fiksuillakaan sellaisilla

siinähän haettiin yhdessä sellaista mallia joka toisaalta täyttäisi nuo juridiset haasteet eli tämän panttaamattomuussitoumuslausekkeen tuoman haasteen mutta toisaalta olisi kaikkien euromaiden hyväksyttävissä

me haluamme että jatkossa jokaisella kansalaisella riippumatta lompakon paksuudesta tai postinumerosta on oikeus saada laadukkaita palveluita

voin ilokseni sanoa että hyvin lyhyessä ajassa kansainvälisen yhteisön ilmapiiri ja asenne veronkiertoa kohtaan ja myöskin laittomuuksia puhun tässä myös rahanpesusta kohtaan on muuttunut tiukemmaksi

nyt käsittelyssä oleva esitys evmn perustamisesta onkin suomen neuvottelutavoitteiden mukainen

verotuksen on perustuttava oikeudenmukaisella tavalla veronmaksajien maksukykyyn

se pitää sisällään kuntien tehtävien arvioinnin kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamisen kuntalain uudistamisen jonka kautta kuntalaisille luodaan uusia vaikutusmahdollisuuksia ja totta kai kuntauudistus pitää sisällään myöskin kuntarakenteen uudistamisen

kansainvälisesti ainutlaatuiseksi hallituksen talouspolitiikan tekee perusturvan vahvistaminen samanaikaisesti mittavien sopeutustoimien kanssa

arvoisa puhemies

lisärahalla turvataan kuntalaisille palveluja ja estetään kunnallisveron korotukset

pääjohtaja erkki liikasen hengessä on sanottava että mielestäni on hyvä että käymme eduskunnassa avoimesti keskustelua suomen talouden tilasta ja haasteista

me olemme korostaneet uudistuksen joka vaiheessa sitä että uudistus tehdään vuorovaikutuksessa kuntien ja kuntalaisten kanssa

silti evm on aikaisempia kriisinhallintavälineitä huomattavasti tehokkaampi väline ja tämä taas perustuu siihen että evmn toiminta perustuu omaan pääomaan ei takauksiin kuten ervvssä

teidän puheenjohtajanne timo soini vaatii työnantajien sivukulujen alentamista ja nyt te omassa vaihtoehtobudjetissanne esitätte lisää sivukuluja

tämän hallituksen valtionvarainministerinä vastaan tämän hallituksen politiikasta sitä kautta mutta voin vastata edustajan kysymykseen että seison tuon lauseen takana edelleenkin ja olen sitä mieltä että kaikilla suomessa asuvilla ihmisillä pitää olla samat oikeudet ja velvollisuudet ja tämä hallitus tekee myös tuon periaatteen eteen työtä

tämä on erittäin tärkeää koska me kaikki tiedämme sen että onnistunut uudistus edellyttää sitä että ihmiset pääsevät itse osallistumaan uudistuksen valmisteluun niin kuntalaiset kuin kuntapäättäjät

nimittäin tilanne on vakava ja on hyvin tärkeää että me voisimme löytää eduskunnassa yhteisen näkemyksen niistä toimenpiteistä joilla me edessä olevat haasteet voimme voittaa

väliaikaiselle mekanismille ominainen väistyvän takaajan ongelma poistuu tämän johdosta pysyvässä mekanismissa koska kaikki jäsenmaat osallistuvat evmn pääomittamiseen

kreikkalaisille pankeille suurempi hyöty on että vakuusjärjestely mahdollistaa tämän koko kreikka paketin joka on kreikan rahoitusjärjestelmän kannalta ensisijaista

arvoisa puhemies

tällä erää käsitelty myös voi kyselytunti on etenevät

lomautuksia ja irtisanomisia ei käytetä taloustilanteen korjaamiseksi kuntien investointitoiminta pidetään kohtuullisena ja palvelujen laadusta kunnissa ei tingitä

suomen taloudellinen menestyskertomus viimeisen neljän vuosikymmenen ajalta perustui määrätietoiseen ja näkemykselliseen työmarkkinapolitiikkaan

eduskuntaryhmien puheenvuoroissa nousi monia tärkeitä asioita esille

sen takia hallitus haluaa korostaa kuntavetoisuutta tässä uudistuksessa ja pallo on nyt toden totta kuntien kädessä

toiseksi veronmaksajien varojen turvaamisen kannalta tärkeää on että evmllä on hallitusohjelman mukaisesti ensisijaisen velkojan asema suhteessa yksityisen sektorin lainoihin mahdollisissa maksukyvyttömyystilanteissa

ehkä kiinnitän tässä tilanteessa huomiota kolmeen sellaiseen kokonaisuuteen joissa mielestäni opposition ja myöskin hallituksen näkemykset yhtyvät

yksikään hallitus suomessa tai sen paremmin muualla ei ole kyennyt tasapainottamaan vastaavalla tavalla sopeutus ja oikeudenmukaisuustoimia

yksityinen osapuoli eli pankit ovat oman liiketoimintansa etuuden takia halunneet pitää tämän itse sopimuksen salassa

eli kuntalaiset ja kunnat kuntapäättäjät pystyvät itse arvioimaan ja tekemään päätöksiä siitä miten uudistusta kunnissa viedään eteenpäin

minä en tiedä minkälaiseen toimintakulttuuriin keskustassa on totuttu mutta se toimintatapa johon minä olen oppinut niin politiikassa kuin vähän laajemmaltikin elämässä on se että sanelemalla ei sopimuksia synny

hallituksen ratkaisun taustalla on vahva arvolinjaus jonka mukaan terve talous on paras hyvinvoinnin tae ja heikoimmista pidetään erityisen hyvää huolta silloin kun epävarmuus ja huolet painavat eniten

hallituksen täytyy päästä yli vaalien myötä syntyneestä tempputyöllistämistraumasta ja lisätä määrätietoisesti koulutusta ja tukityötä työttömille

vastaava velkoja asema on kansainvälisellä valuuttarahastolla eli imfllä ja velkoja asemansa ansiosta imf ei ole historiansa aikana juuri joutunut kirjaamaan itsellensä tappioita

myöskin suomen julkisuuslainsäädäntö mahdollistaa tämän ja tästä syystä olemme halunneet kunnioittaa sekä kreikan valtion että pankkien toivetta mutta sopimuksen pääsisältö on kerrottu jo kansalaisille kuten myöskin kansanedustajille euroryhmän päätöksen jälkeen viime lokakuussa ja itse vakuussopimus on myös kansanedustajien saatavissa ja perehdyttävissä ja tiedän että osa kansanedustajista on myöskin käynyt tähän tutustumassa

toisaalta minä olin iloinen myöskin siitä että nuorisotakuu mainittiin lähes jokaisessa ryhmäpuheenvuorossa ja sen merkitystä osaamisen ja sivistyksen vahvistamiseen suomessa pidettiin tärkeänä

me tiedämme että eriarvoisuus kuntalaisten ja kansalaisten välillä on tällä hetkellä ehkä kaikista kovinta juuri terveyspalveluiden saannissa siihen myöskin monessa ryhmäpuheenvuorossa täällä tänään on jo viitattu ja sen takia on tärkeää että sosiaali ja terveydenhuollon rakenteita ravistellaan

tästä syystä myöskään suomen hallitus ei ole asettanut hallitusohjelmansa mukaisesti evmn kautta myönnettäville lainaohjelmille ehdoksi vakuuksia

ilman nopeita toimia nuorisotyöttömyys voi myös muuttua syrjäytymiseksi ja pysyvästi syventää työvoiman saatavuusongelmaa tulevaisuudessa

sairastavien palkansaajien asemaa heikennetään teillä on esitys jolla eläkeikää nostetaan ja nämä ovat molemmat esityksiä joita palkansaajapuoli vastustaa niin miten te ajattelette että tällaiset esitykset pöytään lyömällä poliittiselta puolelta kuitenkin kaikesta huolimatta työmarkkinaosapuolet ja palkansaajaliike olisivat valmiit sopimaan

ja ehkä kolmas asia joka yhdisti myöskin puheenvuoroja oli se että meidän täytyy suhtautua kestävyysvajeeseen vakavasti ja meidän täytyy kyetä tekemään sellaisia rakenteellisia uudistuksia joilla me pystymme myöskin kestävyysvajetta umpeen kuromaan

imfn tiivis kytkeminen kriisinhallintaan on vahvasti veronmaksajien edun mukaista

me sosialidemokraatit uskomme että työmarkkinaosapuolilta löytyy yhteistä tahtoa ja myös omia ideoita toimivan työmarkkinamallin rakentamiseksi

mahdollisimman laaja ja oikeudenmukainen taakanjako kriisin hoidossa voidaan varmistaa vain hyödyntämällä imfn voimavaroja ja osaamista

tätä kautta informaatio ja olennaiset tiedot ovat kaikki kansanedustajien ja myöskin kansalaisten käytössä

minusta entisenä pääministeripuolueena teidän pitäisi erittäin hyvin tietää eritoten sen jälkeen mitä rukan lumilla tapahtui että tämänkaltainen sanelupolitiikka jossa palkansaajille sanellaan asioita ei synnytä sopimusta se ei synnytä kokoavaa tulosta ja tämä hallitus ainakin kokoavaa työmarkkinaratkaisua haluaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ministeri toivakka oletteko valmis päivittämään tuon ohjelman ja tuomaan sen eduskuntaan jotta me tiedämme mitä suomi ajaa tällä vaalikaudella veronkierron vastaisessa työssä

näillä neljällä toimenpidekokonaisuudella voimme uskottavasti rakentaa polkua ulos taantumasta ja samalla huolehtia siitä etteivät sen maksajiksi jää yhteiskuntamme heikoimmat

valtiovarainministeriöltä tulee vielä ennen juhannusta uusi ennuste mutta ei ole varmasti liioiteltua sanoa että odotan en ole nähnyt tuon ennusteen sisältöä mutta odotan että tuo sisältö tulee olemaan varsin samansuuntainen

se on suomen etu se on suomalaisten etu se on suomalaisten yrittäjien ja palkansaajien etu ja se kaikki voitava sen sopimuksen synnyttämiseksi pitää tehdä

se on hallitsematon konkurssi kreikalle josta meistä kukaan ei tiedä mihin se tulisi johtamaan mutta arviot kertovat että se tulisi johtamaan entistä syvempään talouslamaan euroopassa jolla taas olisi vaikutuksia sekä suomalaisten yritysten rahoituksen saantiin meidän vientimme tyrehtymiseen että suomalaisten työpaikkojen menettämiseen

kun olen saanut tavata kansainvälisillä kentillä kollegoita niin ei ole mitenkään itsestään selvää että poliittiset puolueet ja poliittiset päättäjät kykenevät tekemään vaikeista asioista yhdessä päätöksiä ja kykenevät myöskin sovittamaan erilaisia ideologioita ja näkemyksiä yhteen

me näemme että hallituksen kovin yksipuolista veroihin keskittynyttä talouspolitiikkaa täydentämään tarvitaan tulevaisuusinvestointeja osaamiseen palveluihin ja infraan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän linjauksen ohella sdp julkaisee oman tulojen ja menojen yksityiskohtia sisältävän vaihtoehtobudjettinsa marraskuussa

edustaja tiilikainen kritisoi keskustan puheenvuorossa hallituksen hanketta käydä läpi kuntien tehtävät ja velvoitteet

velkakriisin hallintavälineiden riskit liittyvät lainaohjelmien piirissä olevien valtioiden kykyyn vastata sitoumuksistaan eli näiden kykyyn maksaa saamansa lainat korkoineen takaisin ajallaan

tämä hanke on tärkeä sen takia että me tiedämme että kunnat ovat talousvaikeuksissa ja ne eivät tule selviämään nykyisestä tehtävä ja velvoitetaakasta ilman että me pystymme myöskin sitä karsimaan

mielestäni juuri tämä sopimisen kulttuuri on ollut yksi suomen menestystekijä ja sen takia olen erityisen iloinen että jälleen kerran hallitus kykeni asioista sopimaan ja tietenkin toivon että tämä meidän linjauksemme saa myöskin eduskunnassa mahdollisimman laajan tuen

tasa arvoinen varhaiskasvatus ja perusopetus edellyttävät pieniä opetusryhmiä riittävää erityis ja tukiopetusta sekä oppilashuoltoa

tästä syystä eritoten kun sijoittajavastuu on niin vahvasti mukana tässä kokonaisuudessa ja olemme pystyneet suomalaisten veronmaksajien asemaa turvaamaan vakuuksilla näemme että tämä hallittu velkajärjestely on parempi tie kuin hallitsematon konkurssi kreikalle

toisessa kategoriassa ovat toipuvat taloudet muun muassa yhdysvallat missä työttömyys on kääntynyt laskuun ja missä talouskasvu on jo oraalla

edustaja sipilä te olette luvannut tässä salissa olin paikalla silloin kun totesitte että keskusta toimittaa oman listansa miljardin velvoitteiden ja tehtävien karsimiseksi

kuntien saamien opetus ja kulttuuritoimen valtionosuuksien on oltava palvelutarpeita ja kustannuskehitystä vastaavalla tasolla

sitten valitettavasti kolmas kategoria maita ovat maat jotka ovat edelleenkin talouskriisin keskellä ja tässä tietenkin merkittävänä alueena on euroalue

ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkoja on lisättävä jotta suomalaisen elinkeinorakenteen muutokseen väestön ikääntymiseen ja alakohtaiseen työvoimapulaan kyetään vastaamaan

tämä kaikki yhdessä johtaa siihen että maailmankauppa on hidasta teollisuusmaiden kauppa on supistunut kaupan painopiste on siirtynyt entistä enemmän kehittyviin maihin ja toisaalta vastaavasti euroopassa teollisuustuotanto on laskenut ja työttömyys edelleen kasvanut

riskiarvion perusteella voidaan todeta että evmn käyttöönotto ei vaaranna suomen julkisen talouden kestävyyttä vaikka merkittäviä määriä vastuita realisoituisikin

arvoisa puhemies

tuoreet metsäteollisuuden kriisiuutiset jotka koskettavat lukuisia paikkakuntia muun muassa imatraa kajaania ja valkeakoskea asettavat erikoiseen valoon hallituksen päätöksen leikata työvoimahallinnon määrärahoja

lisäksi euroalueella valtioille asetetaan merkittäviä paineita välttää maksukyvyttömyys koska se rikkoisi koko eun perusperiaatteita ja voisi johtaa vakaviin poliittisiin ja taloudellisiin seuraamuksiin

tällä yhteisvaikutuksella me arvioimme että myöskin alijäämää pystytään laskemaan

emme voi puhua mistään dramaattisesta muutoksesta mutta se mikä huolestuttaa on nimenomaan tämä kehitys

minä itse näen että luontevaa on että mikäli päädymme lisäämään joukkoja afganistanissa se tulisi tapahtumaan juuri siviilikriisinhallintatehtävien kautta

me sosialidemokraatit peräämme näinä haastavina aikoina hallitukselta tahtotilaa auttaa sekä suomalaista palkansaajaa että yrittäjää pärjäämään globalisaation puristuksissa